vanhasen hallitus on antanut lupaukset kehitysyhteistyövarojen lisäämisestä

mikä on tilanne tältä osin esimerkiksi venäjän suhteen ja onko näitä neuvotteluja että saataisiin erityisesti nyt kun olemme suomen eduskunnassa nämä suomen lasten ja suomalaisten lasten kannalta tärkeät kumppanuusmaat tässä suhteessa mukaan näihin sopimuksiin

eli on tehtävä joku semmoinen järjestelmä jotta nyt pitää pankeilla olla pitkämielisyyttä ja anteeksiantoa jotta jos ei pysty maksamaan niin jatketaan vaikka sitä laina aikaa

epäselvää on aikooko vanhasen hallitus leikata kehitysyhteistyövaroista varat kehitysmaiden ilmastohankkeiden tukemiseen vai onko se valmis panostamaan tähän uusia varoja

sille oli hyvät perustelut koska taloudellinen tilanne on vaikea sinänsä eli työllisyysnäkymät ja tilanne mutta toisaalta kyllä se on osinkoja kasvattanut reippaasti ja voidaan kysyä onko se tuonut työpaikkoja kun työllisyys ja taloustilanne on tänä päivänä se mikä on

lukuisat hallituspuolueiden kansanedustajat ovat puheissaan ja kirjoituksissaan jyrisseet poikkeuksellisen rajusti jätevesiasetusta vastaan ja vaatineet sen kumoamista

riittääkö ministeri lehtomäen selittely näille lukuisille edustajille vai ovatko he suoraselkäisinä maaseudun ihmisten puolella

se että hallitus kotimaassa ylistää kauas asettamaansa tavoitetta nousta ilmastopolitiikan esimerkkimaaksi on vailla pohjaa jos se ei ole valmis todellisiin tekoihin globaalillakin tasolla

se nähdään perjantain äänestyksessä jossa äänestetään ei vain hallituksen luottamuksesta vaan ennen kaikkea maaseudun ihmisten oikeudenmukaisesta ja kohtuullisesta kohtelusta

se kohdistuu niihin ihmisiin jotka autoa tarvitsevat niihin duunareihin jotka tarvitsevat työssään tai muutoin elämässään autoa

kertaamatta lukuja on muistutettava siitä että ympäristönsuojelun näkökulmasta mittavat panostukset maaseudun yksittäisten talouksien jätevesiin ovat erittäin tehottomia

eiköhän siinä ne pelimiehet ole päällimmäisinä jotka ovat korttinsa pelanneet siten jotta sinne on rahaa kertynyt ja kasautunut

se on kevennys heidän tilanteeseensa ja lisää heidän ostovoimaansa muihin tarkoituksiin

asetus on huonosti valmisteltu ja jopa silloisen ympäristöministeri enestamin puheet harhauttamisesta ovat vakava viesti sen synnystä

he ovat varmaan mielissään siinä vaiheessa kun saavat tällaisia hyviä lainanottajia jotka ovat hyviä sijoituksia näille ja veronmaksajat maksavat

tätä esitystä hallitus perustelee vahvasti ympäristötekijöillä ja niin kuin mietinnöstä ja hallituksen esityksestä näkyy tässä suositaan pieni ja keskipäästöisiä autoja

nekin rahat ovat sitten pois sosiaaliturvasta ja teistä ja infrasta kaikista näistä yhteiskunnan asioista jotka olisivat hyvin tarpeellisia kyllä tavalliselle ihmiselle mutta ilmeisesti siellä ei paljon vastuuta tunneta

eli ympäristöpoliittisesti tämä on erittäin hyvä ja tarpeellinen linja tässä tilanteessa kun ympäristöasiat ovat kaatumassa meidän päällemme hyvin voimakkaasti

silloin me pelastimme kuitenkin vielä kotimaisten pankkien kotimaisia omistajia pääosin joten siinä mielessä ero on myös iso ja sitten tietysti monia muitakin eroja on

lainsäädäntömme antaa riittävät mahdollisuudet kuntien ja valtion terveys ja ympäristöviranomaisille puuttua epäkohtiin ja jos joiltain osin ei anna niin tarkistettakoon lakia

sen takia minusta meidän pitäisi havaita se jotta tämä valvonta pitäisi kyllä saada sillä tavalla tehtyä että nämä aistittaisiin paremmin ennakoitaisiin paremmin ja ihan maailmanlaajuisesti

herra puhemies

käsittelyssä oleva asia on selvä ja yksimielisen mietinnön mukaan on syytä edetä mutta tähän keskusteluun ovat liittyneet nyt nämä muut aihepiiriin liittyvät asiat ja niistä muutama sana

liikenteen turvallisuudesta meidän on koko ajan pidettävä huolta ja tällöin turvallisuutta voidaan parantaa autokannan uusimisella

mutta sitten se osa että nämä ehdot ovat tiukat

pieniäkään uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä toimijoita ei saa syrjiä esimerkiksi syöttötariffiratkaisuissa niin kuin nyt uhkaa tapahtua

söderman hyvin kuvasi ja olen itse samaa mieltä että näillä ohjelmilla jotka ovat sinänsä järkeviä ja perusteltuja kyllä ajetaan nämä kansantaloudet erittäin ahtaalle ja nimenomaan köyhät ihmiset vielä ahtaammalle kun joudutaan pakosta leikkaamaan sosiaaliturvaa ja työttömyys kasvaa varmasti niin kuin espanjassa kreikassa nyt tapahtuu jo kun ne leikkaavat menojansa ja kiristävät verojansa

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä perää hallitukselta poliittisen vastuun lisäksi myös taloudellista vastuuta siitä että kelvoton ja epäselvä asetus on johtanut monet kiinteistönomistajat kelvottomiin laitehankintoihin ja suuriin kustannuksiin

mutta tiedän jotta siinähän ovat vastassa tietysti tämmöiset isot rikkaat kyltymätön ahneus olemassa ja sitten on meidän sosiaaliset ajatuksemme ja näköjään tämmöinen inhimillinen ja sosiaalinen ajattelu tässä aina jää häviölle

arvoisa puhemies

lopuksi totean että tuoreet tiedemaailman tutkimukset osoittavat että ilmastonmuutoksen syyt ovat moninaiset ja sen torjunnassa yhä tärkeämpää on puuttua siihen että kasvihuonekaasujen lisäksi muun muassa noki on vakava ilmasto ongelma

liikennehankkeiden uusia rahoitusmalleja on pohdittu pitkään ja viime kaudella oli parlamentaarinen korjaustyöryhmä joka myös esitti omia mallejaan

kolmas peruste on työllisyysperuste siltä osin että erityisesti autoalaa koskien autokauppa on ollut heikkoa viime vuosina

mielestäni tämä että eu jäsenmaan alueelta eu kansalaiset tulevat hakemaan turvapaikkaa suomesta on aivan käsittämätöntä ja mahdotonta

mutta yhä edelleen minun onko se sitten unelma utopia kun meillä demareissa voidaan unelmoidakin on yhä edelleen se että meidät pitää saada sillä tavalla kuriin jotta yhteiskunnat demokratiat voisivat hallita myös niitä rahavaroja leikata siivuja sieltä pois koska muutenhan tämä menee katastrofiksi pääomat keskittyvät vähän isompiin pumpseihin ja tavallinen kansa joutuu kitumaan ja kärsimään siinä

tämä ei toteudu tänä päivänä

puolueiden tulisi kisailla vaaleissa aatteellaan ohjelmallaan ja hyvillä ehdokkaillaan ja sen lisäksi sitten nojata ennen kaikkea jäsenistöönsä eli luonnollisiin ihmisiin joilla on äänioikeus vaaleissa

siltä osin on hyvä ja erinomaista kun tämä lainsäädännön muutos nyt sitten edesauttaa sitä että uusia muotoja löydetään

arvoisa puhemies

te jotka vastustatte uudistusta vastustatte perustuslain mukaisen järjestelmän luomista ja näin ollen ette kunnioita suomen kansan oikeutta perustuslain edessä

kyllä eu on epäonnistunut varsin pahasti jos sen alueelta pitää turvapaikkaa eli pakolaisstatusta lähteä hakemaan sen tähden että vainotaan henkeä terveyttä ja elämää

tämä tilanne ei ole kestävä siltäkään osin

vaikka on perusteet sille että isotkin hankkeet on budjetin kautta rahoitettu niin on kuitenkin ajateltava niinkin että ne hankkeet palvelevat vuosikymmeniä eteenpäin ja siksi niihin voidaan käyttää muutakin kuin vuotuista budjettirahoitusta

on syytä tarkoin perehtyä esimerkiksi sir nicholas sternin uusimpiin tutkimustuloksiin joista talousvaliokunta kuuli asiantuntijaa viime viikolla

tässä on uudistus joka turvaa kansalaisten äänioikeuden yhtäläisyyden ja turvaa suhteellisuuden

kuinka paljon tämä vaikuttaa niihin on tietysti aina arvio mutta väittäisin että yhtä paljon kuin sosialidemokraattien ajama varallisuusveron poisto kymmenen vuotta sitten

näin ei voi ajatella olevan jolloin sitten useimmiten on kysymys tästä saako tätä termiä nyt käyttää mitä ainakin ed

eduskuntaryhmämme vaatii hallitusta vapauttamaan maaseudun ihmiset ylimitoitetuilta ympäristövaatimuksilta ja niiden sijaan lisäämään panostuksia itämeren pelastamiseksi ja tuhansien saastuneiden järvien ja vesistöjen tilan parantamiseksi

riittävä rahoitus löytyy jos puolueet toimivat asiallisesti kansan parhaaksi jäsenmaksuista saatavan ja luonnollisten henkilöiden tuen kautta

nykyjärjestelmä ei näin tee ja on perustuslain vastainen

suomessa on euroopan unionin korkein autovero ja meidän on väistämättä tulevina vuosina alennettava autoveroa

tämä valtava rahoitus joka hämärien liikesuhteiden kautta on nyt vallannut varsinkin viime eduskuntavaaleissa maan on vahingollista koko järjestelmälle

kun ed

siihen taas on mielestäni ihan kohtuullista puuttua sillä tavalla että meillä on vertailukelpoiset samanlaiset etuudet suomessa kuin on muissa euroopan unionin maissa

miksi sosialidemokraatit eivät pitkän oikeusministerikauden aikana toteuttaneet eduskunnan tahtoa

nyt hallitus on ottanut neljän vuoden tähtäimen ja tekee sen hallitusti niin ettei tule kohtuuttomia tai oikeastaan ei varmaan tule ollenkaan markkinahäiriöitä jotka tähän aina liittyvät

siitä on syytä päästä eroon

selkeät rajat ja katot on syytä panna

valitettavasti kokoomus nyt ainoana ryhmänä kirkkaasti ehkä rkp myös tyrmäsi tämän kattoajattelun joka on monessa maassa ja olisi meilläkin aivan paikallaan ja tarpeen

ongelma vain on nyt monissa haja asutusvaltaisissa kunnissa että operaattorit eivät ole tehneet ollenkaan tarjousta laajakaistaverkon rakentamisesta ja silloin on todettu että kunnan pitää se rakentaa ja etsiä jostakin rahoitus sen operaattorin osalta

siinä tätä pientä eroa voi siltä pohjalta olla mutta jos on lähtökohtaisesti samanlaiset etuudet kuin muissa vertailukelpoisissa eu maissa niin meillä ei ole houkuttelevuutta mikä todennäköisesti tällä hetkellä on jonkinlainen ongelma kun tiedämme kuinka paljon näitä eu alueen ihmisiä on pyrkimässä nimenomaan suomeen

nyt on ilolla todettava että hallitus on tässä menossa eteenpäin edellisen hallituksen työn pohjalta mutta kuitenkin tämä on meillä nyt käsittelyssä

uskon että kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä yhtyy hyvin lämpimästi tähän aloitteeseen siinä esille nostetun vakavan asian hoitamiseen niillä keinoilla joita käytettävissä on

tämä on täysin kohtuutonta kun ajatellaan että suurissa taajamissa se toteutuu täysin ilman kunnallista rahoitusta markkinaehtoisesti

olen pankkivaltuuston kertomuksesta laadittuun mietintöön jättänyt vastalauseen joka täytyy nyt tietenkin esittää kun sitä on etukäteen hieman varovaisesti jo kannatettukin

heräsi tietysti ensin ajatus onko tämä asia lain tason kysymys mutta ehkäpä siellä laissa eli lain tasolla on paljon vähämerkityksellisempiäkin asioita säädetty

aluepoliittisesti se voi olla hankala menettely tai siitä löytyy ongelmia mutta tämä on se linja joka kuitenkin on valittu ja johon on hyvät perustelut

mitä tulee tähän työperäiseen maahanmuuttoon niin pitemmällä tähtäyksellä me tarvitsemme maahanmuuttoa siinä tarkoituksessa että me tarvitsemme työvoimaa varmaan monienkin alojen tehtäviin

samaten tämä tiestön kunnossapito on kyllä suuri huolenaihe tuolla haja asutusalueilla ja on siinä mielessä todella ikävää että liikenneministeri ei ole kuuntelemassa tätä keskustelua joka olisi hänelle todella tarpeen

valmiuslaki on todella tärkeä laki ja sellainen tietysti jota emme toivo koskaan jouduttavan käyttämään

mutta useaan kertaan olen täällä näitä samoja asioita puhunut joten koetetaan mennä lyhyen kaavan kautta

pääasia koko aiheessahan on että semmoinen luottoekspansio joka on kasvanut euroalueellakin hirvittävää tahtia yksinkertaisesti ei voi jatkua pitkään

tämä esitys tässä muodossa ei ole mikään valtion verotulojen leikkaus vaan tämä on perusteltu siirtymä autoverotuksen ja ajoneuvoverotuksen osalta siihen suuntaan mihin on yleisesti haluttu mennä täällä suomessa

arvoisa puhemies

olen itse ollut siihen hyvin tyytyväinen että meillä ei niitä meidän miestemme kuvia vaikka komeita olemmekin siellä tarvitse katsella ja juhannuksen aikaan viimeisiä kerätä pois

jos ja kun koulukiusaamista paljon tapahtuu sillä on kieltämättä erittäin pitkävaikutteiset kielteiset seuraukset niin siihen lapseen nuoreen hänen loppuelämäänsä perheeseen kuin myös koko koulun ilmapiiriin ja opettajien asemaan ja henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen ja kaikkien jaksamiseen

kyllä tässä tilanteessa tietysti on aivan paikallaan lähteä siitä että sellaisilla aloilla joilla on paljon työttömiä on edelleen tällainen harkinta että tarvitaanko ulkomaista työvoimaa jos kerran alalla on kotimaassa ammatti ihmisiä työttöminä

lisäksi totean että autoveron tuotto kasvaa tällä koska autojen myynti lisääntyy siitä

herra puhemies

minä kyllä syvästi ihmettelen onko temmin budjetin sisällä sellaisia kymmenien miljoonien eurojen liikkumavaroja ja voidaanko siellä noin vaan tehdä semmoisia liikuttamisia ilman eduskunnan päätöksiä

eli tämä on moniosainen asia ja vaatii todella vakavaa pohdintaa joka tässä nyt on ainakin joiltain osin mahdollista

äänekosken kaupunki kilpailutti taannoin pyykkiensä pesun hankintalakia tarkoin noudattaen

kyllä te uskotte nyt aika kevyisiin lupauksiin

taloudelliset vaikutukset varmasti ovat merkittävät mihin ed

palkkaturvassa työllisyydessä koulutuksessa kaikessa tarvitaan todella mittavia määrärahoja jos aiotaan turvata tämä tilanne

tabermann viittasi ja siihen on hyvä yhtyä

silloin nousi ajatuksiin tai ei ajatuksiin vaan keskusteluun pitääkö ottaa poikkeuslait käyttöön tuossa tilanteessa

kaiken kaikkiaan ympäristö turvallisuus työllisyysperusteista ja niiden duunarien näkökulmasta jotka pystyvät ostamaan uuden auton kun se on hieman edullisempi tämä on ihan perusteltu linja ja tätä ei rahoiteta millään menoleikkauksilla

herra puhemies

ne verotulojen alenemaluvut jotka mainitsin tuolta pöntöstä perustuvat valtiovarainministeriön budjettiosaston kirjallisena antamaan lausuntoon jonka saimme talousvaliokunnassa pari viikkoa sitten

ehkä meidän on myös kotien tukemista näissä tapauksissa nostettava esille niin että jos koulukiusaamista ilmenee niin sen vaikutukset koteihin ja toisaalta kodin vaikutus siihen että tällaista ilmenee on syytä selvittää ja myös pohtia mistä nämä tekijät johtuvat

jos sen ministerit tekevät niin valtakunnanoikeudessa melko varmasti tavataan

mutta näin tietysti hän oli periaatteessa oikeassa tässä tilanteessa kun maa elää edelleen lamassa ja kasvavan suurtyöttömyyden aikaa

muutamilla alueilla maassamme tiehallinnon teiden kunnossapitourakoita on voittanut myös virolaisyritys

näissä taloudellisissa ongelmissa joita meillä on ja joiden riski on ehkä tälläkin hetkellä suurempi kuin aseellisen hyökkäyksen tai sen uhan tai no kyllä varmaan nämä pandemiat ja vastaavat ovat yhtäläisiä näinä aikoina kuin taloudelliset kriisit siis taloudellisen kriisin oloissa valmiuslain käyttöönotto ei yleensä ole mahdollista

miksi näitä ei ole teillä listoilla

melko pian palvelun alettua on esiin tullut ongelmia joista lienevät eniten kärsineet suomalaiset alihankkijat ja ehkäpä myös teiden käyttäjät

keskisuomalainen todellakin kirjoitti pääkirjoituksessaan että turha heinäluomaa on löylyttää ja yhdyn siihen tältä osin että asiasta pitää voida keskustella

täällä salissa lienee edustajia jotka tietävät miten hyvin virolaisyritys on selvinnyt esimerkiksi viime viikonvaihteen lumimyräkästä ja ovatko suomalaiset alihankkijat saaneet rahansa

meillä on nyt ikävä ilmapiiri siinä että jos tästä asiasta suunsa avaa niin heti saa ankaran tuomion rasismista

mittava byrokratia pyöri monessa toimistossa

tiedän sen hyvin että on sellaisia kausiluonteisia töitä marjanpoimintaa ja vastaavaa on myös erityisaloja turkistarhaus ja sitten on myös lääkäreitä ja muita erilaisia maatalouslomittajia ja muita joihin ei saada työntekijöitä

paljon turhaakin työtä tekivät niin tilaajat kuin tarjoajatkin

kyllä varmasti meidän yhteinen tavoitteemme on se että eläkeläisiä kohdellaan tasavertaisesti muiden kanssa mutta tässä tilanteessa arvoisat demarit tässä tilanteessa kun suomi on vapaassa syöksyssä joudumme katsomaan sen että työpaikkoja aitoja tuottavia työpaikkoja pitää luoda ja myös matalapalkka aloille

lisäksi suomalaiset yrittäjät joutuivat ajamaan alas omaa palvelutuotantojärjestelmäänsä hävittyään kilpailun naapurimaan yritykselle

meidän nykyinen systeemimme mahdollistaa sen että jos ei löydy suomalaista työntekijää niin ulkomainen otetaan mutta se tapahtuu tarveharkinnan jälkeen

arvoisa puhemies